tässä on nyt hahmotettu semmoista prosessia joka vie meidät huhtikuuhun asti kokouksia informointiseminaareja vähän vierailuja ynnä muuta tälle ryhmälle mutta tämä ryhmä itse sitten tietenkin lopullisesti päättää omasta työsuunnitelmastaan siitä en päätä minä vaan ryhmä itse

arvoisa rouva puhemies

sovittiin ryhmien puheenjohtajien kanssa että ensi viikon loppuun mennessä toimitetaan meille nimet ja sen pohjalta lähdetään sitten pitämään järjestäytymiskokousta ja sovitaan tämä lopullinen työaikataulu ja sen sisältö

kyllä tämä vain näytti siltä että ensiksi tehtiin leikkauspäätös sitten tuli kritiikkiä sitten tajuttiin että ehkä pitäisi löytää joku korvaava ratkaisu ja hyvä että etsitään korvaavaa ratkaisua

moni meistä pohtii myös sitä miten saadaan toimivat markkinat mistä yhtäkkiä syntyvät ne toimijat jotka kykenevät niitä palveluita tarjoamaan näin lyhyellä aikavälillä

tämä on minun käsitykseni en voi tällä hetkellä nähdä mitään semmoista joka johtaisi siihen että tämä ei tapahtuisi ja varsinkin nyt kun tiedämme että tämä puolustusvoimauudistus tuo mukanaan ne säästöt mitä on sillä haettu kaikki viittaa siihen ja se on muutenkin edennyt niin kuin oli suunniteltu

on selvää että on pakko säästää ja on myös aivan selvää että hallituksenkin piti katsoa miten koulutuksesta voidaan säästää pieniä summia

edustaja niinistö pohdiskeli sitä vai oliko se edustaja vikman joka pohdiskeli sitä löytyykö täältä tarpeeksi ymmärrystä ensi vaalien jälkeen tämän prosessin jälkeen

kyllä minä toivon hartaasti että tämä prosessi johtaa semmoiseen lopputulokseen että eduskunnalla on tarpeeksi hyvä tilannekuva siitä mikä maanpuolustuksen tila on tänään ja tulevaisuudessa riippuen vähän näistä määrärahoista

se osoittaa kyllä sitä että oppositiossakin oli tahtoa muuttaa asioita

että jos tätä ei auta niin huolimatta siitä että eduskunta on vuosi vuoden jälkeen monessakin asiassa lisännyt niitä määrärahoja vm aina vetää ne pois

mitä tulee sitten tähän pohjoismaiseen yhteistyöhön niin minun mielestäni itse asiassa se takkuaa paljon vähemmän kuin koskaan aikaisemmin mutta tietenkin siinä on edelleen parantamisen varaa

muun muassa tästä syystä olen käskyttänyt nämä kenraalit tekemään tämmöisen työn missä he analysoivat minkä takia esimerkiksi yhteiset suorituskykyhankkeet eivät etene niin kuin on tarkoitus

he ovat myös pystyneet määrittelemään ne ongelmakohdat ja sen pohjalta he ovat nyt aloittaneet tämmöisen uuden prosessin ja tällä toivotaan että suorituskykypuolella saisimme enemmän

siinä on ihan aidosti istuttu alas ja mietitty mitkä asiat hankintaprosesseissa standardeissa ynnä muissa juridisissa asioissa ovat ne jotka aiheuttavat sitä että semmoiset toivotut asiat eivät etene

pahoittelen aika ei riittänyt enempiin vastauksiin

arvoisa puhemies

olemme kyllä painottaneet tapaamisissa ruotsalaisten ministereiden kanssa että tämä on semmoinen asia mistä toivomme että jos ruotsissa mieli muuttuu niin meille kerrottaisiin etukäteen ja tämä on tietenkin meille kaikille tärkeätä

mitä tulee edustaja lohelan kysymykseen näistä perusfundamenteista niin tosiaan tilanne on arvioltani se että jos ja kun tätä raha asiaa ei hoideta kuntoon niin kyllä meidän on pakko keskustella näistä fundamenteista

mitä tulee lastensuojelun tilanteeseen niin tilanne on se että mitä paremmin voimme osallistua kriisinhallintaoperaatioihin sitä paremmin tietenkin voimme sitä kautta tukea tätä

sitten tästä puolustusvoimien resurssitarpeesta halusin vain alleviivata että nämä meidän resurssitarpeet jotka on kerrottu selonteossa eivät kyllä perustu mihinkään haaveisiin vaan ne perustuvat ihan selkeisiin laskelmiin ja suunnitelmiin ja ne ovat kyllä avattavissa kaikille jos ne kiinnostavat ja jos tämmöinen tarve on niin puolustushallintoon voi kääntyä ja nämä on myös avattu kaikille hallituspuolueiden puheenjohtajille ja niin edelleen

mitä tulee tähän selontekoon kokonaisuutena niin pyytäisiin huomioimaan sitä että on myös alleviivattu sitä että haluttaisiin tiiviimpää lyhyempää selontekoa ja on valitettu sitä että se on niin tolkuttoman pitkä monen mielestä

mutta nyt samalla on monesta asiasta toivottu lisää ja tämä johtaakin edustaja kiviniemen hyvään kysymykseen siitä onko tämä se oikea formaatti

voimankäytön säännöt sitten näissä operaatioasiakirjoissa lyödään lopullisesti lukkoon mutta lähtökohtaisesti varmaan noudatetaan samoja periaatteita kuin aikaisemmissakin vastaavissa ja vireillä olevissa operaatioissa

omalta osaltani ja myös puolustushallinnon näkökulmasta on kyllä mielestäni ihan tärkeätä tulevaisuudessa tarkastella onko tämä se paras muoto ja ei takerruta väkisin johonkin vanhaan muotoon

ja niin kuin tässä ministeri tuomioja totesi niin tässä on myös käytännössä tietty työnjako näiden ranskalaisten ja eu joukkojen kesken sitten kun tämä homma pyörii joskus myöhemmin keväällä

edustaja kiuru kiinnitti tärkeään asiaan huomiota toisin sanoen siihen millä tavalla pystymme arvioimaan sitä työtä mitä näissä on tehty lähinnä siis puolustusvoimien näkökulmasta

mitä tulee sitten venäjä asioihin vielä niin muistuttaisin siitä että hallitushan on ainakin perustanut yhteisen venäjä asioiden ministeriryhmän jonka tehtävänä on koordinoida tätä venäjä politiikkaa

muutenkin pitää tietenkin kriisinhallintaa kokonaisvaltaisesti arvioida

tätä tehdään koko ajan ja sitä tehdään tavalla jossa etenkin porin prikaati mutta myös puolustushallinto laajasti arvioi tätä ja kehittää koko ajan toimintaa